tätä varautumista sitten tukevat viranomaisten palotarkastukset muun muassa

haluan nostaa tästä esille kaksi asiaa

mielestäni on erittäin hyvä asia se että tämän lain myötä pelastuslaitoksille tulee mahdollisuus periä hätäkeskusten kautta automaattisilla palohälytyslaitteilla näistä toistuvista vikahälytyksistä maksu

siinä mielessä on hyvä että tähän kuntien tehtävien keventämiseen löytyy tämmöisiä yksittäisiä

keskustelu on päättänyt eduskunta hyväksyisimmassa käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakien lakiehdotusten toinen käsittely on pakkasia

se toivottavasti kannustaa kiinteistöjen omistajia pitämään nämä laitteet kunnossa ja sillä lailla varmistetaan myös se että nämä palolaitosten virhelähdöt vähenevät

siihen tuodaan lisäyksiä tehdään muutoksia ehkä liitetään vielä kokonaisia lakeja tämän kaaren alle ja niin tulee ollakin

palaan vielä vuoden taaksepäin ja tuohon viime vuonna käytyyn kehysriiheen joka oli aivan merkittävä ja erittäin hyvä ratkaisu poliisin rahoituksen kannalta koska siinähän tuota poliisin rahoitusta lisättiin ja varmistettiin se rahoituksen taso jonka puitteissa nyt sitten poliisitoimintaa voidaan kehittää

pöydällepanoa varten esitellään päivän seitsemästoista asian voi myös investoida tätä mietitä pannaan pöydälle kuudes yhdettätoista kaksituhattakolmetoista pidettävän täysin istu braxtone

pitää reagoida niihin tarpeisiin joita tämän sähköisen viestinnän kentällä on jotta se palvelu ja se viitekehys palvelee kansalaisia ja alan yrityksiä parhaalla mahdollisella tavalla ja tietoyhteiskuntakehitys menee eteenpäin

savon voitane menetellä päivien kahdeksan tuosta asian osalta

näin tehdään eduskunnan seuraava täysistunto huomenna keskiviikkona kuudes yhdettätoista kaksituhattakolmetoista kello neljätoista

tästä pora kolmosesta hallintorakenteen uudistuksesta otan muutaman yksityiskohdan vielä esille ja kysyn niistä toisesta jälkimmäisestä ministeriltä

tämä täysistuntoon pääty tähän

lakivaliokunta sai valmiiksi mietinnön hallituksen esityksestä jonka myötä elinkautiseen vankeuteen tuomitun vangin vankilassa tehtäviä riskiarvioita lisätään

tämä poliisin toimintakenttä muuttuu koko ajan niin kuin koko tämä yhteiskunta muuttuu tässä meidän ympärillä ja sen vuoksi poliisinkin pitää muuttua ja sen toiminnan mukautua niihin olosuhteisiin

myös se että peruskorjattavien rakennusten väestösuojavelvoitteesta luovutaan on hyvä asia asuntorakentamisen kannalta ja tämä varmasti myös sitä asuntorakentamisen hintapainetta ehkä hiukan omalta osaltaan lievittää

tässä esitetään sitä että poliisin tekniikkakeskus erillisenä hallinnollisena yksikkönä lakkautetaan ja se on aivan tämän ajan mukainen kehityskulku tämän ajan mukainen muutos

lainmuutoksen seurauksena elinkautisvangin riski syyllistyä väkivaltarikokseen on selvitettävä ennen vangin päästämistä ehdonalaiseen vapauteen

netissä tapahtuva postimyyntikauppa on tullut myös poliisin varustekauppaan ja se on luonteva tapa asioida

tässä yhteydessä lienee jälleen kerran syytä muistuttaa siitä että elinkautiseen vankeusrangaistukseen suomessa tuomitaan kaikkein törkeimpiin väkivaltarikoksiin eli murhaan syyllistyneet

ei tarvita enää näitä poliisin varusvarikoita joissa haalarit ja manttelit roikkuvat naulakossa ja niitä sitten käydään siellä sovittelemassa vaan tämä tapahtuu nettitilauksena ja se posti tuo sen perille

mutta sitten toinen yksityiskohta jonka nostan vielä tuon liikkuvan poliisin osalta en nyt ole kuullut että se olisi tässä keskustelussa vielä ollut esillä

se on se että liikkuva poliisi on ollut varsin merkittävä kouluttajaorganisaatio poliisihallinnossa

he monta erityis osaamista liike montaa erityisosaamista liittyen raskaan liikenteen valvontaan tai vaikkapa kaksipyöräisten ajoneuvojen koulutukseen liikkuva poliisi on oman koulutuksensa kautta jakanut koko poliisikunnalle

miten tämä koulutus aiotaan järjestää

mielestäni pelkästään poliisiammattikorkeakoulu ei ole se tapa eli että palkataan sinne opettajat ja he sitten jakavat tätä koulutusta koska poliisikoulutuksessa on tärkeää että ne koulutukseen osallistuvat henkilöt ovat mukana myös operatiivisessa toiminnassa sillä alalla jota kouluttavat ja ovat sillä lailla ajan hermolla eivätkä esimerkiksi vuosikausia siellä poliisiammattikorkeakoulussa opettajana

lakivaliokunnan käsittelyssä tuota ilmaisua haluttiin tarkentaa ja todentaa väkivaltaisuutta nimenomaan väkivaltarikosten tunnusmerkistön kautta

aluksi esillä oli määritelmä vangin riskistä syyllistyä törkeään väkivaltarikokseen mutta valiokunta päätyi viisaasti nyt esillä olevaan määritelmään

on tärkeää että tämä osaaminen ja kontakti tähän muuttuvaan ympäristöön ja muuttuvaan toimintakenttään säilyy ja sitä kautta siirtyy koulutuksena koulutettaville

otin tähän asiaan vahvasti kantaa viime vuoden heinäkuussa kun vain puoli vuotta aikaisemmin vankilasta vapautunut mies surmasi kolme ihmistä porvoossa hampurilaisravintolan autokaistalla

vaadin tuolloin että elinkautisvangit pitää tutkia tarkemmin ennen heidän vapauttamistaan vankilasta siviiliin jotta riski syyllistyä väkivaltarikokseen saadaan selville ja vapautumista voidaan lykätä siihen asti kunnes vanki pystyy itse kontrolloimaan käyttäytymistään

totesin tuolloin myös että murhasta tuomittujen vapauttamisseulan pitää olla tiukempi ja että tuo erittäin surullinen kolmen ihmisen surma olisi saattanut olla estettävissä jos ampuja olisi käynyt psykologiset testit ennen vapautumistaan

käsittelyssä on laki vesikulkuneuvorekisteristä

se on mitä ajankohtaisin vedet ovat jäistä vapautuneet ja aallot siellä odottavat veneenkylkiä hyväilyynsä joten on syytä käydä tähän vesikulkuneuvorekisterilakiin

selvästikään tuo mies ei ollut yhteiskuntakelpoinen siinä vaiheessa kun hän oli päässyt ehdonalaiseen vapauteen elinkautisesta vankeusrangaistuksestaan

tässä esityksessä ehdotetaan että vesikulkuneuvorekisterin ylläpitäminen siirretään maistraateilta liikenteen turvallisuusvirastolle

valiokuntakuulemisessa saatiin selville ja tultiin vakuuttuneiksi siitä että tämä uusi mahdollisuus merkitä pihakaduksi myös katu jonka kautta voidaan ajaa läpi rauhoittaa antaa mahdollisuuden rauhoittaa määrättyjä asuntoalueiden katuja koska silloin tämä pihakadun säännöstö astuu voimaan

arvoisa rouva puhemies

vankien riskiarviointi yhdistettynä tehokkaaseen valvontaan sekä päihteiden käytön vähentämiseen edistää yhteiskunnan turvallisuutta

tosin todettiin myös se että silloin kun näitä muutoksia tehdään valvonnan tarve varmasti alkuvaiheessa on ilmeinen tai sitten voi nopeuden laskemiseksi olla tarvetta rakenteellisille järjestelyille kuten joillekin töyssyille tai kavennuksille

lainmuutoksen jälkeen väkivaltaista elinkautisvankia ei päästetä vapauteen ennen kuin vanki pystyy itse kontrolloimaan omaa käyttäytymistään eikä ole väkivaltaisuutensa puolesta riski muiden turvallisuudelle

valiokunta pitää tätä lakiehdotusta nykytilannetta selkeyttävänä ja viraston osaamiseen ja asiantuntemukseen erittäin hyvin sopivana

tällä hetkellä kuitenkin jätteenpolton säännökset ja se normeeraus on niin tiukkaa että pienemmissä lämpövoimaloissa esimerkiksi tämä jätteenpoltto ei ole mahdollista

asiantuntijat ovat sanoneet että nyt esitetty lainmuutos nostaa väkivaltaisuuteen taipuvaisen elinkautisvangin kynnystä päästä ehdonalaiseen vapauteen

liikenteen turvallisuusvirasto trafi hankkisi rekisteröintitehtäväpalveluja sopimusrekisteröijiltä joina toimisivat eri palveluntuottajat

valiokunta pitää tätä ehdotusta rekisteriin liittyvien rekisteröintipalveluiden alueellisen saatavuuden kannalta hyvänä

itse olen useaan otteeseen puhunut hevosen kuivikelannan polttamisen edistämisen puolesta ja minusta se asia pitäisi nyt vihdoin viimein saada ratkaistua

oikeastaan sen haluan sanoa tässä että näistä nykyisin voimassa olevista määräaikaisista määräyksistä toimia erikoiskuljetusten liikenteenohjaajina tässä valiokuntakäsittelyssä todettiin että nämä nykyiset määräaikaiset määräykset toimia erikoiskuljetusten liikenteenohjaajina pysyvät edelleen voimassa sen määräajan joka niille on silloin annettu kun ne on myönnetty huolimatta siitä että nyt tämä luvan myöntävä viranomainen muuttuu

tähän loppuun vielä haluan tuoda esille sen että tämä on erittäin hyvä järjestelmä ja on erittäin hyvä uudistus että tämä kanta järjestelmä saadaan aikaan

on myös erittäin hyvä se että tämän esityksen myötä pyrittäisiin lisäämään sähköisten rekisteröintitapojen käyttöä tässä asioinnissa

jatkossa vesikulkuneuvorekisteröinti olisi mahdollista hoitaa sähköisesti jo kulkuneuvon hankinnan yhteydessä ja jatkossa asiakkaalla olisi mahdollisuus valita joustavasti kolmen eri asiointitavan välillä

ainoa huoli tosiaan oli se että nämä järjestelmäänliittymiskustannukset ja sen käyttökustannukset eivät saa muodostua kohtuuttoman suuriksi

joko asioimalla fyysisesti sopimusrekisteröijän luona tekemällä sähköinen rekisterimerkintä tai lähettämällä lomakkeet perinteiseen tapaan postin välityksellä rekisteröijälle

jos näin on että tämä kustannuspuoli ei nouse sille tasolle mitä nämä tiedot nyt ovat olleet liittymismaksut voivat olla toistakymmentätuhatta euroa niin silloinhan tämä on että sitä ei itse eivät nouse erittäin hyvin hoidettu uudistus

edellisen kerran kun ympäristöministeriltä tästä tiedustelin niin hän sanoi että meidän pitäisi kysyä komissiolta voidaanko tähän suuntaan meillä siirtyä

valiokunta pitää tärkeänä että jatkossa liikenteen turvallisuusviraston sopimusrekisteröijä jolla esityksen mukaan olisi jatkossa suora käyttöyhteys vesikulkuneuvorekisteriin merkitsee heti rekisteri ilmoituksen vastaanottamisen yhteydessä tiedot vesikulkuneuvorekisteriin

mielestäni meidän ei tarvitse kyllä enää komissiolta kysyä tässä asiassa mitään koska muut eu maat ovat tätä käytäntöä jo noudattaneet

tässä vaiheessa ei enää tarvitse kysellä vaan lähteä siihen suuntaan muuttamaan näitä säännöksiä että hevosen kuivikelanta voitaisiin hyödyntää lämmöntuotannossa

tuossa kuulemisen yhteydessä kävi ilmi että on ollut tapauksia joissa asiakas on tehnyt rekisteri ilmoituksen mutta rekisterimerkintää tähän rekisteriin ei ole kuitenkaan heti tehty

arvoisa herra puhemies

itse tulen orimattilasta jossa on valtavasti hevosia toistatuhatta hevosta ja laaja hevoskylä valmennuskeskus siinä ja koko tuon kaupungin kaukolämpötuotanto voitaisiin tällä hevosen kuivikelannalla toteuttaa

esityksen mukaan vähintään kymmenen vuotta vanhan autonsa uuteen henkilöautoon vaihtava luonnollinen henkilö voisi tietyin edellytyksin saada romutuspalkkion kun toimittaa vanhan autonsa romutettavaksi viralliseen kierrätyspisteeseen

asiakkaan täytyy voida luottaa siihen että rekisteri ilmoituksen jätettyään hän voi heti käyttää vesikulkuneuvoa ja se on tietysti myös edellytys että kun tuo rekisteri ilmoitus on tehty niin silloin kulkuneuvoa voidaan käyttää

valiokunta myös katsoo että asiointi sopimusrekisteröijien luona ja käytännön rekisteröintimenettelyt tulee järjestää niin että asiakkaalle aiheutuu toimenpiteestä mahdollisimman vähän vaivaa ja jatkossakaan ei tule edellyttää tarpeettomia uudelleenrekisteröintejä eikä rekisterikilpiä tarvitse vaihtaa ilman erityistä syytä

uskonkin että tämä uudistus tulee entisestään kiinnittämään huomiota pelastustoimintaan osallistuneiden koulutukseen ja sen taidon ja kyvyn ylläpitoon

yksi havainto tähän loppuun vielä

myös tämän uudistuksen tiedottamisesta täytyy huolehtia asianmukaisesti jotta veneiden omistajilla on tieto näistä sopimusrekisteröijistä nyt kun tämä siirtyy maistraateilta pois

se on hyvä

valtion autoverotuottojen arvioidaan uusien autojen myynnin myötä lisääntyvän huomattavasti kokeilusta kokonaisuutena aiheutuvia kustannuksia enemmän

olen itse ollut useita kertoja johtamassa esimerkiksi kadonneen etsintätilanteita ja silloin kun vapepan joukot vapaaehtoiset ihmiset lähtevät maastoon pimeissä ja huonoissa olosuhteissa niin hyvin usein tapahtuu niin että siellä omia varusteita ja välineitä rikkoutuu putoaa taskusta kännyköitä tai jotain muuta

tenojoen veneiden rekisteröintivelvollisuus perustuu suomen ja norjan väliseen sopimukseen ja tenojoella käytettävät vesikulkuneuvot voitaisiin jatkossa rekisteröidä vesikulkuneuvorekisteriin

se on vähintä mitä voidaan tehdä silloin kun ihmiset vapaaehtoisesti lähtevät omalla vapaa ajallaan vuorokaudenajasta ja säästä piittaamatta pelastustoimiin muiden henkilöiden pelastamiseksi

valiokunta pitää erittäin tarpeellisena että autokannan uudistamiseen pyritään suomessa löytämään keinoja muun muassa liikenneturvallisuuden edistämiseksi ja positiivisten ympäristövaikutusten aikaansaamiseksi

arvoisa puhemies

valiokunta korostaa että kokeilun toimivuutta on tärkeää seurata tiiviisti jo kokeilun aikana ja järjestelmästä saatavat kokemukset tulee analysoida huolellisesti sekä arvioida tältä pohjalta tulisiko järjestelmän käyttöä kokeilun päättymisen jälkeen jatkaa vai tulisiko siihen tehdä joitakin muutoksia

tällä hallituksen esityksellä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki ajoneuvo ja rekisteritoiminnasta ja samalla voimassa oleva vastaavan niminen laki ehdotetaan kumottavaksi

arvoisa rouva puhemies

valiokunta kannustaa autoalaa omalta osaltaan edistämään esityksen tavoitteiden toteuttamista osallistumalla vapaaehtoiselta pohjalta romutuksesta annettavan hyvityksen maksamiseen

aikaisemmin ne ovat olleet kyllä menneestä maailmasta eli seurakuntien jäsenrekistereitä on pidetty seurakuntakohtaisesti tai sitten seurakunnat ovat muodostaneet jonkunlaisia yhtymiä joissa on pidetty tätä jäsenrekisteriä

lähes kaikki rekisteri ilmoitukset olisi jatkossa mahdollista tehdä sähköisesti ja tätä varten otetaan käyttöön ajoneuvon omistusoikeuden osoittava sähköinen varmenne

valiokunta pitää tärkeänä että autokannan uudistamiseen pyritään löytämään myös romutuspalkkiokokeilun ulkopuolella tehokkaita keinoja päästöjen vähentämiseksi ja muun muassa liikenneturvallisuuden edistämiseksi

ja tietysti tämä ajankohta yleinen talouden tilanne on vaikea ja se tuo luonnollisesti painetta media alalla toimivien kaupallisten toimijoiden talouteen koska siellä ne kaikki toimintaan tarvittavat varat pitää kerätä mainostajilta ja sitä kautta katsojamäärillä on suuri merkitys siihen miten nuo mainostulot sitten kehittyvät ja miten taas se kaupallinen media kehittyy yhteiskunnassa

tämä uudistus on erittäin tärkeä käytännön joustavuutta ja nopeutta tuova tekijä esimerkiksi silloin kun tehdään perunkirjoituksia tai vaikkapa kiinteistökauppaa perikunnan kanssa

ajoneuvon omistusoikeus voitaisiin todentaa sähköisen rekisteri ilmoituksen yhteydessä varmenteen perusteella nykyisten asiakirjoihin perustuvien menettelyjen sijaan

valiokunta viittaa myös autoalan jo aiemmin vapaaehtoiselta pohjalta toteuttamiin käytettyjen autojen vaihtamisesta ja romutuksesta maksettavaa hyvitystä koskeneisiin kannustinkampanjoihin ja toteaa että tämänkaltaiset menettelyt ovat erittäin kannatettavia myös jatkossa

itsellänikin on kokemuksia vastaavanlaisista tilanteista ja silloin kun perikunnassa on monia jäseniä aikaisemmin on joutunut ottamaan yhteyttä tilaamaan virkatodistuksia kymmeniltä eri seurakunnilta

valiokunta kiinnittää huomiota siihen että nykyinen liikenteen maksu ja verotusjärjestelmä ei kaikilta osin ohjaa ajoneuvokannan uudistumiseen tai ympäristön kannalta edullisempien valintojen tekemiseen

perusterveydenhuolto on koko terveydenhuollon kivijalka ja ellei se toimi siitä kärsii koko järjestelmä

kun ne siellä manuaalisissa rekistereissä ovat olleet niin se on eritäin hidasta ja aikaa vievää toimintaa molemmissa päissä

yleisradiohan on nimenomaan eduskunnan radio

eduskunta nimeää hallintoneuvoston ja tässä salissa käsitellään vuosittain ylen hallintoneuvoston kertomus

erikoissairaanhoidon suuri kustannuspaine ja kustannusten kasvu on seurausta siitä että perusterveydenhuolto ei toimi sillä tasolla kuin sen tulisi toimia

nyt kun perustetaan tällainen yhteinen tietokanta ja keskitetty jäsenrekisteri niin se parantaa palvelua jouduttaa ja tulee tuomaan myös

sähköisten menettelyjen lisäämisellä voidaan edistää rekisteritoiminnan kustannustehokkuutta vähentää kuljettajien ja muiden asiakkaiden henkilökohtaisen asioinnin tarvetta ja helpottaa ilmoitusten tekemistä

nyt on myös hyvä muistaa tosiaan että tämä indeksileikkauskin tehdään eduskuntapuolueiden yhteisellä päätöksellä ja sen pohjalta tätä hallituksen esitystä nyt sitten on tehty ja se on tässä meillä käsittelyssä

valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä että mahdollisuus henkilökohtaiseen asiointiin rekisteröintitoimipaikassa paikan päällä säilytetään myös jatkossa

yleiskeskustelu on lähtenyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä mietinnön mukaisena

eli miten saadaan terveyskeskustyö houkuttelevaksi

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely

valiokunta korostaa että sähköiseen asiointiin siirtyminen tulee toteuttaa hallitusti niin ettei kaksinkertaista ja ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavaa sähköisiin palveluihin ja toisaalta paperiasiakirjoihin perustuvaa järjestelmää ylläpidetä yhtä aikaa yhtään sen pidempään kuin on välttämätöntä

mitä tähän sisältöön ja houkuttelevuuteen liittyviä kysymyksiä näette ja miten sitä työtä tulee parantaa jotta terveyskeskuksiin saadaan pätevää osaavaa ammattitaitoista lääkärikuntaa ja sitä kautta vähennettyä tuon hoidon porrastuksen ja koordinoinnin aiheuttamia kustannuspaineita

varmasti joudutaan jatkossa vielä miettimään sitä ja palaamaan siihen yleisradion julkisen palvelun velvoitteeseen tehtävään ja rajaukseen joka tuon rahoitusratkaisun yhteydessä ei täysin tarkasti tullut tehtyä

arvoisa herra puhemies

käsitellään siis ydinvoima asiaa fennovoima kysymystä ja keskustelu on ollut hyvin vilkasta myös laajalti energiapolitiikkaa valottavaa

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

mutta nyt on aivan luonnollista että kun yhteiskunnan eri osa alueilla kaikkialla joudutaan säästämään ja ottamaan yleinen taloustilanne huomioon niin myös yleisradio on mukana tässä linjassa

liikenteen turvallisuusvirasto on tehnyt rekisteröintiä koskevia sopimuksia muun muassa vakuutus ja rahoitusyhtiöiden autoliikkeiden ja katsastustoimintaa harjoittavien yritysten kanssa

tämän tarkoituksena on siis selkeyttää ja helpottaa veneiden rekisteröintiä ja tämä maistraateilta siirtyvä rekisteröinti siirtyy nyt siis liikenteen turvallisuusvirasto trafin tehtäväksi

käytännössä liikenteen turvallisuusvirasto tekee sopimusrekisteröijien kanssa palvelusopimuksia elikkä nämä rekisteröintipisteet veneilijöille sitten ovat jossain muualla

lakiesityksen mukaan liikenteen turvallisuusvirasto voisi hankkia sopimusrekisteröijiltä sellaisia avustavia palveluja joiden tekemiseen ei sisälly harkinta tai päätöksentekovaltaa